mutta jälleen kerran minä palaan siihen että me olemme vaikeassa tilanteessa kaikki ja tähän kun vielä lisää sen geopoliittisen paineen olipa kyse ukrainan tilanteesta venäjän taloudesta syyriasta irakista tai gazasta niin tilanne ei ole helppo riitelemällä ei ratkaisuja synny

arvoisa herra puhemies

en ole

mutta se perusongelma meillä tässä negatiivisessa noidankehässä on että jos me ensin lähdemme siitä kuudennesta joka on se kaikista tärkein eli hyvinvointi ja mietimme mikä on hyvinvointiyhteiskunnan koko ja sen jälkeen lähdemme miettimään sitä seuraavaa viidettä millä tavalla voidaan verottaa jotta se voidaan hoitaa ja vasta verotuksen jälkeen ruvetaan miettimään työllisyyttä ja vasta työllisyyden jälkeen ruvetaan miettimään kasvua ja vasta kasvun jälkeen vientiä ja viennin jälkeen kilpailukykyä niin valitettavasti silloin me ajaudumme siihen negatiiviseen noidankehään

on toki yksi asia jossa hallitus menee pidemmälle kuin mitä työmarkkinajärjestöt tekivät ja se on vanhemmuuden kustannusten tasaus ja se on toivottavasti sellainen toimenpide joka nimenomaan edesauttaa sitä että naiset tasa arvoisesti työllistyvät ja pääsevät meidän työelämään mukaan

me olemme sanoneet aivan suoraan että jos tähän vanhaan verosopimukseen ei löydy sellaista ratkaisua jolla tämä porsaanreikä tukitaan niin silloin me lakkautamme sen sopimuksen mikä käytännössä tarkoittaa sitä että systeemiä ei voi enää jatkaa

arvoisa herra puhemies

tämähän on erittäin tervetullutta keskustelua

lisätä työllisyyttä ja kasvua

minun mielestäni meidän pitää voida keskustella suomen ulko ja turvallisuuspoliittisista ratkaisusta ilman minkäännäköisiä menneisyyden traumoja tai minkäännäköistä ikään kuin toisen keskustelijan nurkkaan ajamista

ja se on ilman muuta selvää että kun tehdään tiettyjä kiristäviä toimenpiteitä olivat ne sitten budjetin kautta tai muutoin lainsäädännön kautta niin niiden lyhyen tähtäimen vaikutus voi olla taloutta supistava

ja kaikista tärkeintä tässä vaiheessa on että vältetään kaikkia ylilyöntejä pidetään rauhanneuvottelut liikkeellä

ehkä tuossa sen verran pitäisi korjata että norja ja islantihan ovat etassa ja ne kysymykset jotka liittyvät rajaesteisiin hoituvat sitä kautta ja norja ja islanti ovat myös schengenissä mukana että sitä kautta ei pitäisi uusia ongelmia pohjoismaille syntyä

olen edustajan kanssa samaa mieltä siitä että microsoftin on otettava se vastuu vähän samassa hengessä kuin edustaja vanhanen tuossa äsken sanoi

minun mielestäni meidän koko ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkamme perustuu itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen se perustuu yhteistyöhön pohjoismaiden kanssa se perustuu yhteistyöhön euroopan unionin kanssa ja se perustuu yhteistyöhön myös naton kanssa

se on meidän peruslähtökohtamme ja vahva tuki kaikille niille kannanotoille jotka on otettu ykn turvaneuvostossa ja euroopan unionissa

me emme myöskään voi rakentaa ikään kuin sellaista mielikuvaa että valtio tulee tältä istumalta vastaan kun microsoft on tehnyt tämän päätöksen